arvoisa puhemies

lakialoitteessa ehdotetaan että vapaaehtoisen palokunnan toimintaan osallistuvilta työttömiltä ei vähennetä työttömyysetuuksia hälytyskorvausten takia

perusteluna esitykselleni on vapaaehtoisen palokuntatyön merkitys yhteiskunnan sisäistä turvallisuutta tukevana ja ihmishenkiä pelastavana toimintana

vallitsevan käytännön mukaan vapaaehtoiseen palokuntaan kuuluvien työttömien hälytyskorvauksen vastaanottamisessa sovelletaan soviteltua päivärahaa täyden päivärahan sijaan

lisäksi alueen pelastustoimen järjestelmään voi kuulua vapaaehtoisia palokuntia laitospalokuntia ja tehdaspalokuntia sen mukaan kuinka alueen pelastustoimi on niiden kanssa sopinut

vapaaehtoisuuteen perustuva sopimuspalokuntatoiminta ja sivutoimisen sopimushenkilöstön käyttö ovat välttämättömiä tehokkaan pelastustoiminnan järjestämiseksi

erityisesti harvaanasutuilla alueilla pelastustointa ei taloudellisistakaan syistä ole mahdollista rakentaa pelkästään päätoimisen henkilöstön varaan

selvityksen mukaan työttömien sopimuspalomiesten määrää ei pidetä valtakunnallisesti suurena mutta alueellisten ja paikallisten erojen voidaan arvioida olevan merkittäviä

hyvänä esimerkkinä vapaapalokuntalaisten merkityksestä pelastustehtävissä ovat olleet lapin matkailukeskusten sopimuspalokuntalaisten sammutusosastot jotka ovat ripeällä toiminnallaan estäneet suuria taloudellisia menetyksiä sekä pelastaneet ihmishenkiä

voimakkaasti sopimuspalokuntalaisten apuun nojaavat alueet ovat erityisen huolissaan yksiköiden henkilöstömäärän turvaamisesta mitä ei auta työttömien päivärahan leikkaaminen pienen hälytyskorvauksen takia

sisäasiainministeriö on useaan otteeseen neuvotellut sosiaali ja terveysministeriön kanssa vapaaehtoishenkilöstön työttömyysturvan yhteensovittamiseen ja maksatukseen liittyvistä ongelmista

toivon että tämä koko maan pelastustoimen järjestämisen kannalta vähäinen mutta joidenkin alueiden osalta merkittäväksi koettu epäkohta laissa korjataan mahdollisimman pikaisesti

arvoisa puhemies

haluan tämän viikon osalta kiittää kollegoita erittäin hyvistä asiallisista ja asiantuntevista puheenvuoroista koskien saamen kieltä ja saamelaiskulttuuria

keskiviikon ihmisoikeuspoliittista selontekoa käsitelleessä keskustelussa nostettiin esille hyvin näitä tämän päivän kipukohtia jotka liittyvät saamen kieleen ja saamen kulttuuriin

tämän kielikysymyksen osalta itse olen myös korostanut sitä että alkaa olla valtiovallaltakin jos ei nyt viimeinen niin korkea aika tehdä asianmukaiset oikeat panostukset siihen tilanteeseen nähden jotta saamen kieli erityisesti ne kaksi pientä vähemmistökieltä koltansaame ja inarinsaame tulee tulevaisuudessa säilymään

hyviä orastavia merkkejä alueen sisällä olevasta aktiivisuudesta johtuen näiden kielten tulevaisuuden osalta on olemassa mutta kyllä rahaa ja resursseja tarvitaan siihen että tilannetta saadaan kohennettua

turvalliset sähköiset palvelut takaavassa sähköisessä tunnistamisessa suomi on jo kärkimaita maailmassa mistä kertoo tänä vuonna käyttöön otettu mobiilivarmenne

mitä tulee tänään täällä käsittelyssä olevaan hallituksen esitykseen laiksi saamelaisalueen koulutuskeskuksesta voin todeta että tuo hallituksen esitys sinänsä ajanmukaistaa saamelaisalueelle tärkeän koulutuskeskuksen tilanteen

siltä osin laki on hyvä ja paikkansapitävä

itse olisin voinut mennä tuossa hieman pidemmällekin vielä ja asiantuntijakuulemisessa noita arvioita toin osaltani esille

viestintäympäristön muutokset ja digitalisoituminen lisäävät tarvetta kehittää tekijänoikeusjärjestelmän toimivuutta yhdessä eri toimijoiden kesken

arvoisa puhemies

siksi on tärkeää että virtuaaliopetus ja erilaiset vaihtoehtoiset muodot nykyteknologiaa hyödyntäen voivat olla tuon oppilaitoksen käytössä jotta saamen kieltä ja kulttuuria voidaan niissä kohderyhmissä jotka ovat tärkeitä myös käyttää

utsjoen saamelaislukion osalta totean lopuksi arvoisa puhemies että tuon suomen ainoan saamelaisenemmistöisen kunnan osalta ollaan nyt prosessivaiheessa jossa neuvotellaan saamelaislukion siirtämisestä saamelaisalueen koulutuskeskuksen alaisuuteen mikä toisi lisäresursseja ja mahdollisuuksia suomen pohjoisimman ja ainoan saamelaisenemmistöisen kunnan toisen asteen koulutustarpeiden huomioimiseen

kun olen saanut läheltä seurata tätä lainvalmistelua niin täytyy sanoa että hankalassa tilanteessa kilpailun vapauttamistilanteessa hallitus on kyllä tuomassa eduskunnalle erinomaisen hyvän esityksen postipalveluiden säilyttämisen kannalta ja tasa arvoisten palveluiden turvaamisen kannalta

hankkeiden toteutustapa on osaltaan vaikuttanut siihen että noin puoleen alkuvaiheen tarjousmenettelyistä ei tullut ensimmäisen tarjouskierroksen aikana yhtään tarjousta

uusien tarjousmenettelyiden osalta onkin aivan oikein painotettu hankkeen toteutusta teknologianeutraalisti

viisipäiväinen jakelu säilyy koko maassa kuluttajapostin tasahinnoittelu säilyy koko maassa eikä sekään ollut itsestäänselvyys että näin todella tapahtuu

tämä mahdollistaa hankekohtaisen arvioinnin valokuituyhteyden langattoman laajakaistan tai näiden yhdistelmän toteuttamisesta

olisin kysynyt ministeri lindeniltä

millä tavalla postialalle tuleville yrityksille asetettavat mahdolliset toimilupaehdot ja laatuvaatimukset asetetaan niin että kohtuuttomia kilpailuvääristymiä muun muassa maaseudulle yleispalveluvelvoitteen kautta postia jakavaan itellaan nähden ei pääse syntymään

arvoisa puhemies

tätä voidaan pitää yhtenä tulevan vaalikauden keskeisistä hallinnon uudistuksista kun pyrimme kohti tehokkaampaa tuottavampaa käyttäjälähtöisempää sekä uutta innovaatio ja yritystoimintaa synnyttävää digitaalista suomea

on hienoa kuulla että tämän metsähallituksen luontopalveluita koskevan yt menettelyn tavoitteena lopulta on kuitenkin säilyttää henkilöstön asema ja miettiä muita keinoja näiden säästöjen aikaansaamiseen

kuitenkin on samalla syytä nostaa esille huoli siitä että myös toimintamäärärahojen taso jo tänä päivänä on aika haasteellinen sen palvelutason ylläpitämiseen

ja kun tulevaisuudessa mahdollisesti uusia kansallispuistoja tulee niin kuin nyt eduskunnan käsittelyssä on selkämeren kansallispuisto ja tässä salissa kovasti ajetaan sipoonkorven kansallispuistoa niin tätä vähenevää määrärahatasoa on tulossa jakamaan uusia toimijoita

arvoisa puhemies

haja asutusalueiden jätevesiasetuksen toimeenpano on ollut aktiivisti puheenaiheena ja tarastin ehdotusten osalta on saatu ihan hyvä malli siitä joten voitaisiin tehostaa tilannetta ikävapautuksen yhdysvesi ja siirtoviemärihankkeiden edistämisen siirtymäaikojen pidentämisen ja sitten lykkäysmahdollisuuksien kautta

tuossa valiokuntakäsittelyssä kysyin asiantuntijoilta onko nykyisen toimeenpanon osalta kustannushyöty suhteessa mitään järkeä ja vastaus oli että ei ole tai on hyvin vähän järkeä

millä tavalla ministeri vapaavuori näitä tarastin ehdotuksia tullaan nyt viemään eteenpäin ja tullaanko niiden osalta muun muassa tiedotuksessa toimimaan niin että ihmiset saavat asianmukaisen tiedon näistä lykkäyksistä ja muutosehdotuksista

karjula totesi muun muassa lapissa parasta aikaa on käynnissä näiden niin sanottujen luvattomien kylttien poistaminen

mikäli tätä ei noudateta niin sitten ne tullaan poistamaan ja kustannukset siitä sitten laskutetaan yrittäjiltä

toisaalta täytyy tiehallinnon puolelta sanoa että sehän noudattaa siinä lakia eli on säädetty laki ja sitä sitten tulkitaan tällä tavalla

mikäli halutaan että lainsäädännöllä tämä asia hoidetaan niin se on tietysti tämän talon asia hoitaa se kuntoon ja on hyvä tätä keskustelua kuulla ja ottaa tästä evästystä kun tätä asiaa nyt sitten täällä aletaan tarkemmin käsitellä

haja asutusalueiden jätevesiasetuksen toteuttaminen on herättänyt suomessa ja myös meillä lapissa hämmennystä ja onneksi tiedottamisella tämän asian osalta ollaan päästy hyvinkin eteenpäin

tällä hetkellä näyttää siltä että näiden toteutettavien investointien osalta valtion tuki hankkeelle saattaa hyvinkin jäädä pieneksi

tiedottamisen osalta on myös tärkeää huolehtia siitä että kunnat käyttävät sitä mahdollisuutta hyväksi jonka asetus suo tiettyjen alueiden vapauttamiseen tämän asetuksen toimeenpanosta

millä tavalla ympäristöministeriö aikoo toimia jotta kunnat aktiivisesti mahdollisimman nopeasti jotta voidaan ennakoida mahdolliset investoinnit tulevat toimimaan niin että ne alueet jotka voidaan vapauttaa tämän asetuksen toimeenpanosta myös vapautetaan

arvoisa herra puhemies

tietoisuus yleispalvelulaista on jäänyt kansalaisille harmillisen hataralle tasolle eikä operaattoreillakaan ole ollut tässä isoa innostusta tiedottamiseen

käytännön tilanne eri puolilla maata nimittäin on että heikoimmillaan ihmiset koettavat hoitaa asioitaan erittäin heikoilla muutaman kymmenen kilobitin yhteyksillä eikä operaattori ole joissain tilanteissa suostunut nopeampaa yhteyttä edes tarjoamaan yleispalveluvelvoitteesta huolimatta

arvoisa puhemies

se on ymmärrettävää

sen sijaan kiusallista tai ikävää on se että tämä järjestelmä joka sitten käyttöön tulee on niistä neuvotteluvaiheessa esillä olleista vaihtoehdoista suomen kannalta heikoin mahdollinen

se suosii lentämistä lyhyillä reittiväleillä täysillä koneilla kun taas suomen kaltaisessa maassa tyypillinen lentäminen on pitkillä väleillä ja valitettavasti ainakin toiseen suuntaan useimmiten mennään vajaalla kuormalla

finnair sinänsä kansallisena lentoyhtiönä on oman laivastonsa osalta valmis päästökauppajärjestelmään mutta tämä järjestelmämalli joka käyttöön nyt on tulossa ei parhaalla mahdollisella tavalla huomioi tätä meidän suomen tilannetta

siksi täytyy todeta että tässä lain käsittelyn yhteydessä meidän on vielä tarkasteltava sitä millä tavalla suomen sisäisen kansallisen periaatteen lentoliikenteen säilyttämisperiaatteen osalta voidaan huomioida pitkät etäisyydet koska saavutettavuus käytännössä on sellainen keskeinen asia muun muassa pohjoisessa matkailukeskusten osalta

arvoisa puhemies

eli sekä hyvää että huonoa liittyy tähän esitykseen ja siltä osin tietysti kansallista varautumista niin paljon kuin se on mahdollista täytyy vielä kyetä huomioimaan

arvoisa puhemies

vähän samanlaisia havaintoja olisin itsekin nostanut esille mitä tulee rakennuttamiseen ja suunnitteluun kuin ed

on aivan selvää että kun lähdetään rakentamaan tai peruskorjaamaan kiinteistöjä niin tuossa vaiheessa tehdään ne olennaiset ratkaisut sen kiinteistön kannalta sen tulevaisuuden kannalta

siinä mielessä aivan oikeaan asiaan hän kiinnitti huomiota

tässä lainsäädännössä kuitenkin kunnossapitoon ja muutostöihin liittyen annetaan parannuksia ja selkeytyksiä nykytilaan

kumpula natri käytti hyvän puheenvuoron juuri siitä että tässä suomi jäi oman esityksensä ja kompromissien hakemisen kanssa suurten maiden jalkoihin

siinä mielessä vaikka päästökauppajärjestelmä on ymmärrettävä lentoliikenteelle tämä malli joka toteutuu todellakin on meille haitallinen ja aiheuttaa satojen miljoonien kustannuspaineet omalle kansalliselle lentoyhtiöllemme

minä ymmärrän sen jos puusilmäisesti katsotaan ympäristönäkökulmasta tätä asiaa että täällä herää tällaisia riemunkiljahduksia salissa puhutaan innovatiivisista lentomaksuista

se on kyllä sanahirviö joka tarkoittaa suomeksi vain sitä että lentolippujen hinnat tulevat nousemaan mikä vaikuttaa saavutettavuuteen

erkki virtanen omassa kriittisessä puheenvuorossaan armahti meidät napapiirin pohjoispuolella olevat käyttämään edelleen lentokonetta vaikka hän itse kuopiosta tulee jatkossa hyppäämään lentokoneen sijaan junaan

nimittäin kyllä tilanne meidän kohdallamme sekä elinkeinon harjoittajien että myös muiden paikallisten osalta on saavutettavuuskysymys

rautatiet ja junaliikenteen kehittäminen on hyvä asia ja siihen tietysti määrärahoja tarvitaan jatkossakin mutta pitää muistaa että nämä eivät ole toisiaan poissulkevia

varsin säyseää ja myötämielistä palautetta sekä ministeriön valmistelun osalta hallituksen esityksestä että sitten valiokuntavaiheessa sen käsittelystä

etukäteen oli tiedossa että muutamia seikkoja voi nousta esille lain valmistelun yhteydessä ristiriitaisina myös tuolla valiokunnassa mutta mielestäni niihin asioihin on valiokunnassa onnistuttu löytämään hyvä ratkaisu muun muassa vesikalusteiden osalta

tämä asunto osakeyhtiölainsäädäntö on hyvin merkittävä sen takia niin kuin täällä on jo moneen kertaan todettu että se koskettaa lähes puolta suomalaisista

asumismuotona heillä on asuminen tämän tyyppisissä asunto osakeyhtiöissä kiinteistöissä eli siltä osin on hyvä että hyvin yksityiskohtaisesti on täsmennetty toisaalta osakkaiden näkökulmasta asiaa ja toisaalta sitten selkeytetty vastuu ja toimivaltasuhteita ja on sitten kevennetty eräitä muotovaatimuksia tämän lainsäädännön osalta

taloyhtiöiden ja osakkaiden muuttuneet tarpeet tietysti ovat tämän lainsäädännön takana mutta kyllä yhteiskunnassakin muutokset muun muassa ilmasto ja energia asioissa ovat hyvin vahvasti nousseet esille viime vuosina ja tältä osin se koskettaa vahvasti myös asumista

täällä tuotiin esille mielestäni hyvin aiheellisesti se että tulevaisuudessa niin energian mittauksen kuin vedenkulutuksen mittauksen kohdalla olisi järkevää katsoa mahdollisuuksia huoneistokohtaisiin mittauksiin

ne ovat järkeviä toisaalta ilmasto ja energiatavoitteiden osalta mutta katson myös että siinä on tiettyä tasa arvoperustetta tuollaisen asunto osakeyhtiön osakkaiden näkökulmasta

yksi asia joka on iso yhteiskunnallinen kysymys joka nousi valiokuntakeskustelussakin esille ovat home ja terveyshaittakysymykset

siihen ei tietysti tällä lainsäädännöllä yksin pystytä vaikuttamaan mutta on kyllä syytä nostaa tämä asia esille sen verran paljon palautetta varmasti yksittäiset kansanedustajat itse kukin ovat näistä tosielämän tapahtumista ja tarinoista saaneet

on arvioitu että kyse on korjauksen ja terveyshaittojen osalta satojen miljoonien vuotuisesta yhteiskunnallisesta ongelmasta

rohkenisin sanoa että arvio joka on esitetty siitä kuinka paljon on todennettuja tapauksia ja kuinka paljon on tapauksia jotka eivät koskaan tule julkisuuteen on sekin alakanttiin mutta nämä ongelmat tietysti ovat olemassa

siksi on toivottavaa että tätä keskustelua kosteus ja homeongelmien osalta jatketaan ja myös sitten siihen liittyviä ratkaisuja ja vastuu sekä lainsäädäntökysymyksiä tarkastellaan

on hyvä että se on täällä kyetty ratkaisemaan mutta täytyy todeta että kun muutoin tässä lainsäädännössä varsin selkeästi ja ymmärrettävästi on uudistettu lainsäädäntöä niin tämä hissikysymys on kyllä harvinaisen monimutkainen ja hankala matemaattinen laskukaava jonkalaisia erilaisia laskukaavoja tuolla valiokunnassakin näimme

siksi on syytä kyllä korostaa neuvontaa opastusta ja ohjeistusta taloyhtiölle sen jäsenille ja onkin hyvä että voimaantulosäännöksen osalta tämä laki ei astu voimaan vielä vuodenvaihteessa vaan sille on sitten annettu puoli vuotta lisäaikaa lainsäädäntöön tutustumisen vuoksi

uusi laki jätevesistä kohtuullistaa vaatimukset

tämä tarkoittaa kyllä sitä että eduskunta on kuullut ihmisten palautetta ja reagoinut asiaan aivan kuten perustuslakivaliokuntakin on sanonut

lähtökohtana on nyt alempi puhdistustaso ja teknologianeutraali toteutustapa eli kukaan ei ole pönttökauppiaiden armoilla tämän lain kanssa

arvoisa puhemies

päästökauppalaista huolimatta tulee tulevaisuudessa vielä kymmeniä vuosia olemaan jopa lisääntyvässä määrin selvää että hiileen perustuvaa energiatuotantoa tullaan käyttämään ja niin kuin täällä on edellä todettu jopa sen käyttöä lisäämään

tämä ccs on yksi tärkeä teknologinen innovaatio josta on jo menossa merkittäviä kokeiluhankkeita ja siinä mielessä suomenkin täytyy omilla hankkeillaan niin kuin sellaisia hankkeita on jo liikkeellä olla tässä eturintamassa ja siihen ihan yhtä lailla kuten ed

lipponen totesi täytyy antaa kaikki tuki ja hakea myös sitten tätä eu demonstraatiolaitosstatusta suomalaiselle yksikölle

siinä mielessä täytyy todeta että hiilen talteenotto ja varastointi varmasti tulee tulevaisuudessa olemaan yksi realistinen vaihtoehto päästöjen vähentämiseen kaikkien muiden toimien ohessa

geologian tutkimuskeskuksen vuosikymmenten mittainen pioneerityö malmivarojen kartoittamisessa on nyt kantamassa vihdoin täydellä voimalla hedelmää muun muassa meillä lapissa

siellä on avattu useita kaivoksia ja useiden tutkimuskohteiden kautta näitä tullaan varmasti avaamaan vielä lisää

täällä on lähetekeskustelussa sivuttu uuden kaivoslain merkitystä tälle elinkeinolle sen hyötyjä ja haittoja

näitä varmasti täytyy pohtia valiokuntakuulemisten yhteydessä ja myös valmiutta korjaaviin esityksiin täytyy tätä kautta olla

haluan kuitenkin keskittyä yhteen pieneen erityiskysymykseen joka on kuitenkin kohtuullisen merkittävä alueellisesti eli kullankaivuun ja siellä erityisesti koneelliseen kullankaivuun joka koskettaa omaa kotikuntaani inaria erityisellä tavalla

ensimmäiset härvelit olivat varsin eksoottisen näköisiä ja pellepelottomat sillä alueella ovat myöhemminkin näitä laitteita käyttäneet ja kehittäneet

arvoisa herra puhemies

täytyy todeta että edustajakollega ojala niemelä kyllä erinomaisen perusteellisesti kävi läpi tätä hotellihanketta pallastunturille

nykyiset koneet ovat tietysti niitä joita olemme tottuneet näkemään myös muilla työmailla

totean myös sen että kansallispuistot tarvitsevat myös palveluita joihin tukeutua

ne palvelut jotka tuolla kansallispuiston alueella tuon hotelliyksikön ja siinä olevien muiden palveluiden osalta ovat eivät ole kyllä ajanmukaisessa kunnossa ja asialle tarvitsee todella tehdä jotakin

ne asiat varmasti tulevat myöhemmin varsinaisessa esityksessä joka ministeriöstä eduskuntaan tulee ja eduskunta pääsee myös aikanaan siihen sitten tarkemmin ottamaan kantaa

mitä tulee tähän pakkolunastusmenettelyyn niin siinä toteaisin että kun lunastetaan tai yritetään lunastaa niin kyllä valtiolla pitäisi olla erityisen reilun pelin henki näissä lunastustilanteissa että vähintään vastaavat vaihtomaat tai riittävät kunnolliset korvaukset niistä maksetaan eikä niissä sitten aleta pihistää niin kuin nyt näyttää kyllä joissakin menettelyissä olevan takana

toinen kysymys jota täytyy tarkastella on tietysti perustuslainmukainen omaisuuden suoja elinkeinon harjoittamisen vapaus jotka täytyy punnita hyvinkin vahvan omistusoikeuteen rinnastettavan kaivosoikeuden osalta

nämä ovat sellaisia keskeisiä asioita jotka tulee huomioida tämän lain käsittelyssä ja perustuslakivaliokunta joutuu vakavasti nämä asiat osaltaan käymään läpi